eläinsuojelulain kunnianhimoinen uudistaminen eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi on ollut yksi hallitusohjelman tärkeistä suurista lakihankkeista

nuorisotyöttömyyden osalta hallitus on lisännyt määrärahoja ja uskon että pääsemme hyviin tuloksiin nuorisotyöttömyyden vähentämisessä niillä määrärahalisäyksillä joita on tehty sekä opetusministeriön että työ ja elinkeinoministeriön rahoitukseen

arvoisa puhemies

kuntauudistustahan tehdään tulevia vuosia varten seuraavaa kymmentä vuotta varten kun suomen väestö ikääntyy ja meidän täytyy turvata laadukkaat palvelut kasvavalle joukolle vanhempia ihmisiä

tarkoituksena on päivittää eläinten olosuhteita tuntevina olentoina ja varmistaa se että kaikilla tuotantoeläimillä on mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen

edustaja ruohonen lerner otti esiin kunnallisdemokratian ja erilaisten elimien monimutkaisuuden

mielestäni vaikuttaa selvältä että hallituksen kuntauudistuksen yksi päämäärä on nimenomaan lisätä demokratiaa siinä mielessä että oikean kokoisten tarpeeksi vahvojen kuntien valtuustoilla on riittävästi päätäntävaltaa

asiasta on kuulunut erilaisia aika paljon myös huolestuttavia uutisia

vaikuttaa siltä että lain valmistelua ei välttämättä ole resursoitu aivan riittävästi henkilökuntaa ei ole ollut paljon

nuorten työttömyys ei tällä hetkellä pahene nuorten työllisyystilanne parantuu ja nuorten työttömyys laskee

jossain vaiheessa myös uutisoitiin että lakia ei tulla antamaan tälle eduskunnalle

nuorten työttömyysjaksoja olemme hyvä kyllä nimenomaan sen takia että on ollut yhteistä poliittista tahtoa satsata nuorille kohdistettuihin toimenpiteisiin onnistuneet vähentämään

toinen tärkeä linja jossa kansalaisten vaikutusvaltaa oman kuntansa asioihin tulee lisätä ovat uudet käytännöt lähidemokratiassa

kuten kysyjä totesi työehtojen ja muun suomen lainsäädännön noudattaminen työmarkkinoilla on ensiarvoisen tärkeää

se on tärkeää nimenomaan myös silloin kun meillä on muualta tullutta työvoimaa

pitkäaikaistyöttömyyden osalta tarvitsemme vielä lisää töitä ja lisää toimenpiteitä sen eteen että saisimme myös pitkäaikaistyöttömyyden kääntymään

työehtojen ja verojen maksamisen muiden pelisääntöjen noudattamisen valvonta kuuluu usean ministerin toimialalle mutta yleisesti voidaan todeta että hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelman monet linjaukset tulevat parantamaan sitä millä tavalla voimme valvoa erityisesti työnantajia sitä noudattavatko he kaikkia lakeja siinä yhteydessä kun he palkkaavat työntekijöitä noudattavatko he työehtoja tai tulevatko yhteiskunnan velvoitteet maksetuiksi

tärkeitä instrumentteja tässä ovat muun muassa tilaajavastuulaki jonka käytöstä on hyvin myönteisiä kokemuksia sillä on saatu tuloksia aikaiseksi samoin eduskunnassa käsittelyssä oleva käännetty arvonlisäverolaki koskee erityisesti rakennusalaa

arvoisa puhemies

tämän eduskunnan yksi tärkeistä eläinten hyvinvointia ja huonostivointia käsittelevistä keskusteluista käytiin silloin kun pohdittiin turkistarhauksen asemaa ja jatkoa suomessa

tällä hetkellä on meneillään uudistustyö joka koskee turkiseläinten pitoa säätelevää asetusta

arvoisa puhemies

miltä se työ näyttää

veropohjan tiivistämisen ja harmaan talouden tematiikkaa jatkaakseni hallituksen puolivälinriihen kannanotossa on todettu että rakennusteollisuuden osalta selvitetään käännetty arvonlisäverojärjestelmä

onko eläinsuojeluasiamies mukana tässä työssä ja tullaanko saamaan turkiseläinten asemaa parantavaa asetusta aikaiseksi

kun puhutaan tässä yhteydessä suomalaisista veronmaksajista ja siitä mitkä ovat eri tapahtumakulkujen taloudelliset seuraukset suomalaisille veronmaksajille niin silloin ei ole järkevää eikä perusteltua katsoa pelkästään sitä olemmeko lainoittaneet kreikkaa jollakin tietyllä summalla vaan meidän täytyy katsoa sitä mikä on koko euroopan talouden kuva ja sen seuraukset suomalaisille

olisin myös kysynyt eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen osalta miten ministeri kuvailisi mitkä tulevat olemaan tuon valmistelussa olevan lain tärkeimmät parannukset eläinten kannalta jos se sitten nyt tulee esityksenä ikään kuin seuraavan hallituksen pohjalle

siinä kaikki uudet mallit tanskasta otetut tai muut ovat käytössä

työ ja elinkeinoministeriössä on toiminut luovan talouden strateginen hanke jossa on osaltaan pyritty parantamaan luovien alojen edellytyksiä

sitä millä tavalla sen alan yritykset voivat kehittyä ja millä tavalla niillä aloilla työskentelevät ihmiset voivat hoitaa oman toimeentulonsa

tämä strateginen hanke on tehnyt osaltaan yhteistyötä myös opetus ja kulttuuriministeriön kanssa ja sosiaali ja terveysministeriön kanssa koska monet näistä kysymyksistä ovat monella hallinnonalalla

tällä hallituskaudellahan on uudistettu apurahansaajien sosiaaliturvaa tuotu heidät eläkejärjestelmän ja ansiosidonnaisen vanhempainpäivärahan piiriin

tällä hetkellä meneillään on työ muun muassa sivutoimisen yrittäjyyden sääntöjen parantamiseksi siten että ihmiset voisivat nykyistä paremmin ja että työ ja elinkeinotoimistoissa ohjeistus olisi selkeää siinä että ihmisellä voi olla sivutoiminen yritys jolloin hän kuitenkin pysyy sosiaaliturvan piirissä

arvoisa puhemies

nuorten osalta mainitsen lisätalousarvion johon on lisätty työvoimapolitiikan määrärahoja jotka totisesti ovat olleet tarpeen ja ne osaltaan voivat vastata siihen että nuoret pääsisivät esimerkiksi työharjoitteluun tai palkkatuella töihin samalla tavalla kuin täksi syksyksi lisättiin myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen paikkoja

ne lisäykset joita tämän vuoden tasoon verrattuna on tehty ensi vuoden budjettiin perustuivat hyvin pitkälle siihen että haluttiin luoda kokonaisuus jossa sekä opiskelun nuorisotyön että työvoimapolitiikan osalta kasvaneeseen nuorisotyöttömyyteen pystytään vastaamaan

kansainvälisessä politiikassa ja kansainvälisessä yhteisössä on tällä hetkellä meneillään kaksi hyvin keskeistä neuvotteluprosessia

nämä molemmat ovat laaja alaisia ja monipuolisia neuvottelukokonaisuuksia

arvoisa puhemies

hallituksen aktiivisen elvytyspolitiikan ansiosta alhaisen korkotason ansiosta tuo luku ei kuitenkaan ole lähimainkaan niin suuri kuin bktn romahduksen perusteella olisi voinut pelätä

tällä hetkellä suomalaisen tulevaisuuden rakentamiseksi ehkä keskeisintä työtä tehdään yhteistyössä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa

etsimme yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa kestävän kasvun ja työllisyyden edellytyksiä sitä millä keinoin suomessa saisimme lisää työtä ja yrittäjyyttä jotta ne ihmiset jotka menettävät työpaikkansa löytäisivät uuden tai että niin kuin monissa tapauksissa on käynyt lomautukset päättyisivät siihen että ihmiset otetaan takaisin työhön

gustafsson otti esiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitä on kyllä ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kiritty kiinni ehkä erityisesti työvoimapoliittisen koulutuksen osalta mutta ainakin vielä heinäkuussa oltiin jäljessä viime vuoden luvuista

tämä päätös ottawan sopimukseen liittymisestä on tehty suomessa itse asiassa jo kaksi kertaa kuten tässä salissa keskustelussa on tullut ilmi

erityisesti ehkä kesän aikana määrärahatilanne työ ja elinkeinotoimistoissa on ollut kohtuullisen tiukka koska kesän alussa tehty linjaus esr rahojen käytöstä ei ole ollut kaikilta osin niin helppo toteuttaa

päälinjausten on määrä valmistua elokuun budjettiriiheen mennessä

maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on valtavan iso vastuu tuosta tavoitteesta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä

ja kuten suomessa on ollut tapana tätä päätöstä on tehty hyvässä yhteishengessä eri poliittisten puolueiden kesken niin kuin meillä tyypillisesti tehdään ratkaisuja ulko ja turvallisuuspolitiikassa joten on todellakin oikein että tämä liittymispäätös nyt sinetöidään ja suomi voi jatkaa sitä uskottavaa linjaa jossa se pitää kiinni sitoumuksistaan ja jossa se myös osallistuu kansainväliseen humanitääriseen työhön miinanraivauksen osalta

edustajat karimäki ja kymäläinen ovat täällä jo kysyneet hyviä kysymyksiä siitä mitä nyt aiotaan tehdä uhanalaisten suomalaisten kalalajien puolesta

tällä viikolla te keskusalueiden välillä on tehty joidenkin miljoonien määrärahasiirtoja jotta ne alueet joilla määrärahat ovat olleet kaikkein tiukimmalla saisivat lisämäärärahoja ja eduskunnan käsittelyssä oleva lisäbudjetti tulee loppuvuodeksi käyttöön joten uskon että tämän vuoden loppupuolella päästään viime vuotta korkeampaan toimenpiteissä olevien määrään

näiden kysymysten lisäksi olisi hyvä kuulla millä tavalla ensi vuonna maa ja metsätalousministeriö aikoo toimia sen eteen että metsäluonnon monimuotoisuus olisi turvattu koska metsäluontohan on yksi niistä luontotyypeistä joissa valitettavasti meillä uhanalaisia lajeja on ruissalosta taitaa vielä yksi kysymys että ministeri saa runsaasti

ensi vuoden osalta toimenpiteissä olevien ihmisten määrä tulee kyllä kasvamaan vaikka aktivointiaste ei välttämättä ole läheskään niin korkea kuin viime vuonna

mutta ed

arvoisa puhemies

vaikka olemme kuulleet että se ei ole helppoa niin kannustaisin lämpimästi valtiovarainministeriä löytämään ratkaisun tähän ongelmaan jossa asiallisesti ottaen palkkatulon luonteisesta tulosta maksetaan pääomaverokannan mukaan

suhtaudun itse asiassa tähän työhön innokkaasti ja olen tyytyväinen siitä että jopa tänä vaikeana aikana työ ja elinkeinotoimistoissa on pystytty tekemään hyvää työtä yhteistyössä yritysten työvoimatarpeen kanssa ja työttömien työnhakijoiden ja muidenkin työnhakijoiden suhteen

yksi myönteinen esimerkki on se että starttirahaa on koko tämän vuoden ajan kysytty voimakkaasti ja sitä on myös pystytty myöntämään joten myös paljon uusia yrityksiä on alkanut tämän vuoden aikana

sen lisäksi ainakin omasta mielestäni on vaikea nähdä että tätä ongelmaa ja niitä ongelmia joita syntyy siitä että tuloverokannat ja pääomaverokanta ovat kovin kaukana toisistaan ratkaistaan

kysyjä kuvaa hyvin sitä tilannetta jossa suomalaiset työtätekevät ihmiset tänä päivänä tekevät työtä mitä moninaisimmissa työsuhteen muodoissa tai myös työsuhteen ulkopuolella

siihen on vaikea puuttua ellei ole valmiutta myös olla nostamassa pääomaverokantaa tai jollain muulla tavalla puuttua pääomaverotukseen

tämän hallituskauden aikana yksi niistä suuremmista yrityksistä helpottaa näitä kysymyksiä oli sata komitean työ jossa pohdittiin erityisesti sosiaaliturvan ja työtulojen yhdistämistä että se olisi ihmisille kannattavampaa

esimerkiksi suomessa yrittäjyyden kannusteissa on se tekijä että kokonaan verovapaan osingon nostamisen mahdollisuus on aika laaja

tässä asiassa valitettavasti ei edetty niin pitkälle kuin moni meistä olisi halunnut mutta sielläkin verotuksen osalta joitain asioita on korjattu jotta työn tekeminen ihmiselle olisi kannattavaa

arvoisa puhemies

hallituksella on haastava tehtävä huolehtia sekä julkisen talouden kestävyydestä että tulevasta työllisyydestä

tällä eun operaatiollahan on tarkoitus nimenomaan valmistella sitä että voidaan saada pystyyn tuo edustaja yrttiahonkin mainitsema laaja yk operaatio

tämän lisäksi esimerkiksi apurahaa saavien osalta työttömyysturvan saamista on selkeytetty heidän eläkejärjestelmäänsä on parannettu ja on parannettu niitä ehtoja millä he saavat esimerkiksi vanhempainpäivärahoja

maltilliset palkkaratkaisut tarkoittavat sitä että useampi ihminen on töissä

edustajan kysymyshän on ollut täällä aikaisemminkin esillä ja kysymys on siitä että tuomme eurooppalaisia säännöksiä palkkatuen osalta myös meidän työllistämispolitiikkaamme

tämä eun operaatio tarvitaan tähän väliin siksi että turvallisuustilanne ja humanitäärinen tilanne jo nyt siellä maassa on sellainen että avustuskuljetukset eivät mene perille ihmisiä kuolee väkivaltaisuuksissa jatkuvasti joten meidän pitää pystyä tekemään jotain estääksemme väkivallan eskaloitumisen ja valmistella tietä laajalle yk operaatiolle ja myös tällä operaatiolla on ykn mandaatti

jos maltilliset palkkaratkaisut syntyvät tuloveronalennusten myötä mitkä ovat ne kohteet joissa veropohjaa vahvistetaan

vapaan kaupan oloissa maat voivat hyödyttää toisiaan omilla vahvuuksillaan

kuten olen aikaisemminkin sanonut uskon että saamme tehtyä nämä uudistukset sillä tavalla että kolmas sektori pystyy hyvin jatkamaan omaa menestyksekästä työllistymistään

parhaassa tapauksessa kauppa lisää yhteiskuntien riippuvuutta toisistaan yhteistyötä ja vahvistaa vakautta valtioiden välillä

vihreät eivät halua että vapaan kaupan varjolla pyritään puuttumaan niihin lakeihin ja periaatteisiin joita demokraattisella päätöksenteolla on luotu

mielestäni edustaja yrttiaho ei itse asiassa oikeastaan vastannut edustaja soinin kysymykseen tai sitten hän vastasi siihen sillä tavalla että tosiasiassa hänen kannattaisi olla myös tukemassa tätä eduskunnan laajan enemmistön kannattamaa operaatiota

tärkein syy kannatuksellemme on se että onnistuessaan operaatiolla on mahdollisuuksia pelastaa suuri joukko ihmishenkiä

arvoisa puhemies

niitä järjestöjä jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa tämä säätely ei koske koska valtion tukisäännöt koskevat elinkeinotoimintaa harjoittavia yksiköitä

suomessakin cleantech sektori kasvoi viime vuonna huomattavasti nopeammin kuin koko talous no itse asiassa se ylipäätänsä kasvoi

arvoisa puhemies

onko hallituksessa pohdittu sitä miten uudistamalla meidän ja euroopan energiapoliittisia tavoitteita ja ympäristötavoitteita voisimme saada sysäyksen investointeihin ja uuteen työhön aivan kuten edustaja karimäki kysyi siitä onko harkinnassa että kansallisesti nostaisimme hiilen hintaa jos ei se eurooppalaisessa viitekehyksessä onnistu

totta kai niistäkin nuorista jotka tulevat työttömiksi työnhakijoiksi monille itse asiassa voi olla se koulutus oikea vastaus johon totta kai sitten työ ja elinkeinotoimistoissa myös neuvotaan koska tämän päivän ja tulevaisuuden työmarkkinoilla ei ole kovin hyviä edellytyksiä pärjätä jos ei ole toisen asteen tutkintoa

arvoisa puhemies

työpankkikokeilu on sosiaali ja terveysministeriön hallinnoima kokeilu joten sen vakinaistamisesta varmaankin tehdään päätökset siellä

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt toisen kerran kautensa aikana isoja ja vaikeita päätöksiä sen eteen että suomi ei enää velkaantuisi

tämä kysymys on loppuun jatkua

vihreä ajattelu näkyy suomen hallituksen linjauksissa selvästi

sinänsä ymmärtäisin niin että työpankki ei ole ristiriidassa meidän lainsäädäntömme kanssa ja työpankkeja on mahdollista hyvinkin pitää pysyvinä itse asiassa jo nykyisen lainsäädännön tiimoilta

edustaja soini te myös voisitte ottaa tämän tilanteen vakavasti mutta päätitte valita sen linjan että ilakoitte yhden hallituspuolueen yhdellä tietyllä vaalilupauksella

mutta sitten näiden nuorten lisäksi jotka itse ilmoittautuvat työttömiksi työnhakijoiksi meillähän on myös joukko niitä nuoria jotka ovat kokonaan työelämän koulutuksen ja myös itse asiassa työttömyyden ulkopuolella

arvoisa puhemies

euroopan unionilla on halutessaan käytössä laaja kirjo toimenpiteitä humanitäärisestä avusta pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön kauppapolitiikkaan ja kriisinhallintaan

vajaakuntoisten osalta kaikki ne palvelut ja tuet joita meillä on työllistämisen edistämiseksi olemassa esimerkiksi palkkatuettu työ koulutus ja ne tuet joita yhteiskuntamme tarjoaa nimenomaan työpaikkojen mukauttamiseen niille ihmisille joilla on jotain sellaisia mukautustarpeita ovat kaikki tietenkin käytössä

suomi pitää tiukasti kiinni siitä ettei neuvotteluissa vaaranneta elintarviketurvallisuutta kuluttajansuojaa tai ympäristöpoliittisia tavoitteita kaupallisen hyödyn saamiseksi

arvoisa puhemies

hallituksen edelliset veropäätökset joissa veroja korotettiin kavensivat tuloeroja

eu on tottuneempi toimimaan kehitysyhteistyön ja kauppapolitiikan kentällä kuin sotilaallisessa kriisinhallinnassa mutta tässä meillä on tilanne jossa myös sotilaallista kriisinhallintaa tarvitaan

tämä on ollut aihe josta politiikassa on keskusteltu jo useita vuosia ja näiden nuorten tavoittamiseksi on tehty paljon töitä säädetty nuorisolaki viranomaisten yhteistyön tiivistämisestä nuorten auttamiseksi ja myös työpajatoimintaa edellisellä hallituskaudella lisättiin nimenomaan näiden nuorten takia

arvoisa puhemies

siitä tehtiin erillinen selvitys

kuinka huolestuneita meidän sitten tässä salissa tulisi olla näistä neuvotteluista

olisin vielä kysynyt joitain elementtejä keskustelussa on jo tullut esiin mitkä asiat näissä veropäätöksissä tasoittavat suomalaisten tuloeroja ja onko jo ehditty tehdä arviota kuinka paljon

meillähän on tällä hetkellä myös voimassa väliaikaista lainsäädäntöä jolla pyritään houkuttelemaan eläkkeellä olevia vajaakuntoisia ihmisiä takaisin työelämään sillä tavalla että he voivat jättää tuon eläkkeen lepäämään ja kokeilla työelämässä oloa niin että heillä on oikeus palata eläkkeelle jos työelämässä ei onnistu

on hyvä suhtautua omiin neuvottelutavoitteisiin positiivisesti ja optimistisesti mutta ehkä kannattaa pohtia hetki myös riskejä

arvoisa puhemies

se oli työ ja elinkeinoministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön yhdessä tilaama tutkimus ja se on itse asiassa kattavin ja paras tieto mitä meillä on näistä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista

kansainvälisessä kehityspolitiikassa on selvästi yksi menestystarina ja se on se kun sovimme kansainvälisenä yhteisönä vuosituhattavoitteista

tämä kysymys loppukesinä jos euroa ys

kuten kysyjä totesi kun muualla maassa työttömyys on jo kääntynyt laskuun varsinais suomessa tilanne on huomattavan vaikea ja nimenomaan turun telakan tilanne on tuomassa oman lisänsä tähän varsinais suomen vaikeaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

on erittäin hienoa se minkä edustaja oinonen otti esille että tässä lisätalousarviossa on löytynyt lisämäärärahoja kansainväliseen kehitysyhteistyöhön jonka perillemenon eteen koko hallituksessa tehdään valtavasti töitä koska on totta kai todella tärkeää kun suomalaiset veronmaksajat osallistuvat kehitysyhteistyöhön että ihmisillä täytyy olla myös tietoa siitä mitä näillä rahoilla saadaan aikaan

unionin ulko ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden vahvistaminen vahvistaa unionin toimintaa kokonaisuudessaan ja parhaassa tapauksessa vakauttaa maailmaa kaukana rajojemme ulkopuolella

siellä yksi keskeinen havainto on nimenomaan se että nuoren ihmisen pitäisi päästä kiinni työhön tai opiskeluun aika nopeasti jonka takia tämä kolmen kuukauden tavoite on itse asiassa hyvä ja järkevä tavoite

näitä kaikkia tavoitteita ei tulla saavuttamaan mutta niissä kaikissa ollaan edistytty harppauksin verrattuna aikaisempiin vuosiin

äitiyskuolleisuus on vähentynyt lapsikuolleisuus on vähentynyt sanitaatio olot ovat parantuneet köyhyys on vähentynyt malarian ja hivin estämiseksi on tehty töitä

vihreät katsovat että kansainvälisissä operaatioissa yhdessä muiden joukkojen kanssa toimiminen ei ole pois kyvystä puolustaa suomea

hallitus on työskennellyt turun telakan osalta työ ja elinkeinoministeriössä toimineen telakkatyöryhmän esitysten pohjalta

euroopan unioni on viime vuosina tehnyt paljon sellaista lainsäädäntöä joka itse asiassa vaikuttaa myös eun rajojen ulkopuolella

arvoisa puhemies